hankintalainsäädännön tavoitteena on tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä toimivat sisämarkkinat

muissa esimerkiksi juuri näissä pandemia tartuntatauti ja vastaavissa tapauksissa ilmeisesti on aikaa valmistautua niin että tämän tapaisia määräyksiä ei tarvita ainakaan nopeassa aikataulussa

lakia sovelletaan julkisten viranomaisten ja muiden laissa määriteltyjen tahojen suorittamiin tavara ja palveluhankintoihin sekä rakennusurakoiden teettämiseen

on siis tässä tilanteessa erityisen perusteltua ja viisasta että työn tekemistä ja työn teettämistä edistetään ja tähän on hallitus suunnannut sen tähden tämän työtulovähennyksen

niin suuri kiire ei ole koska ne eivät tule ihan sellaisella yllätyksellä kuin ehkä aseellinen hyökkäys voisi jossain tilanteessa tulla

ilmeisesti on niin että tämä ulkomainen työvoima on niin paljon halvempaa että siksi otetaan ohi suomalaisen työvoiman ja se ei ole suomalaisia kohtaan välttämättä ihan oikein

hankintalainsäädännön kuten monen muunkin eun säädöksen soveltuvuus suomen oloihin on vähintään ongelmallinen

pienituloisten verotus kevenee monella tavalla muutoin ja juuri takuueläke ja vastaavat korjaavat tätä tilannetta yle vero ja niin edelleen

taas näihin terveyden ja vastaaviin kysymyksiin meillä on lainsäädännössä normaalit menetelmät ja sitten myös eduskunta on mahdollisesti käsittelemässä normaalilla tavalla päätöksiä ja lakeja jos tilanne sellainen on

eli valvontaa pitää myös lisätä ja sanktioita olla ulkomaisen työvoiman väärinkäytön estämiseksi

todellakin tässä ulkomaalaispolitiikassa kaiken kaikkiaan tarvitaan kansan tuki ja minä en ole havainnut että kansan tuki olisi ihan sellaista

södermanille voi todeta että kyllä sosialidemokraateillakin on joskus ollut erittäin pätevä maaherra uudenmaan läänissä ja on ilo että olette täällä nyt

tässä omalta osaltani näen että kyseessä on todellakin tällainen aseellinen hyökkäys tai sen uhka joissa ensi sijassa tulee tämä tilanne kysymykseen ja silloin ollaan tekemisissä ulko ja turvallisuuspolitiikan kanssa

nykyinen hankintalaki tuli voimaan puolitoista vuotta sitten

tietysti siellä elää myös rasistisia piirteitä mutta kaikelle sille mikä nyt on menetelmä suomessa ei ole kansan laajojen piirien tukea

hieman ehkä käsititte minun puheenvuoroni joka oli aika vapaasti pidetty väärin

yleisesti voidaan todeta että eu on aiheuttanut voimakasta palvelujen ja toimintojen keskittymistä ja lisännyt byrokratiaa

jossakin tosin se nyt oli varmaan nettikeskustelun tai äänestyksen tulos kerrottiin että ed

tarkoitin sitä että maakunnan liiton asema ja tehtävät kyllä tässä uudistuksessa jonkin verran vahvistuvat mutta en pidä sitä hallintomallia siellä kovin nykyaikaisena eteenpäin katsoen demokraattisena siihen maakunnan väestöön ja elinkeinoihin nojaavana vaan se on liiaksi edelleenkin tässä keskushallinto ja ministeriöjohtoinen

tämä on teiltä lunastamatta

meillä on maassa ulkopolitiikkaa ainakin nykyisen perustuslain mukaisesti johtamassa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa eli hallitus ja puolustusvoimien ylipäällikkönä on tasavallan presidentti edelleen ja ilmeisesti jatkossakin

tehkää nyt arvoisat sosialidemokraatit teillä on kolme entistä valtiovarainministeriä käytettävissä oma vastuullinen kehysvaihtoehtonne ja perustelkaa se nyt niin ettei siitä putoa pohja pois

markkinaoikeus on tältä osin hyvin työllistetty

suuret toimijat ovat menestyneet pienet kärsineet

se kertoo kuitenkin siitä että ihmiset ajattelevat tätä työllisyystilannetta kansantaloutta enkä minä usko että he ovat rasisteja sen tähden vaikka näin ajattelevat

on perusteltua esittää kysymys tarvitaanko lähinnä valtion ja kunnallisten toimielinten päätösvaltaa rajoittavaa ja sitovaa hankintalainsäädäntöä

mitä paremmin me saamme työllisyyden omassa maassa paranemaan talouden nousun nousemaan sitä paremmin me pystymme auttamaan maailman hätää kärsiviä joita riittää ja joita emme kuitenkaan kaikkia voi ottaa tänne suomeen töitä tekemään

ministeriö antaa rahat ja sitoo vielä käytön jonkin verran ja tästä pitäisi astua eteenpäin

palm on puolustusvaliokunnan mietinnössä ja siihen jätetyssä vastalauseessa katsonut että tasavallan presidentin sivuuttaminen tässä asetuksenantovai heessa ei ole perusteltua eikä viisasta

eivätkö hankintaohjeet joiden mukaan on hankittava kokonaistaloudellisesti edullisin tavara tai palvelu ole riittäviä

herra puhemies

eli sen peruslinjan mikä maahanmuuttopolitiikassa tarvitaan tulee mielestäni olla tiukkaa mutta erittäin inhimillistä

mahdollisimman vähäinen byrokratia ja joustava menettely vähentäisi hallinto päätöksenteko koulutus valitus ja muita niin sanottuja transaktiokuluja jotka hankintalain myötä ovat kasvaneet

myönnän tämän puheenjohtaja korkeaojan mainitseman kiiretilanteen sinänsä perusteeksi toisenlaiselle ajattelulle mutta sittenkään en pidä sitä oikeana riittävänä syynä presidentin ohittamiseen tämän järjestelmän keskeisestä osasta eli asetusten antamisesta

kallin puheenvuoron vaatimus toimitusjohtajan erosta tuli niin varhaisessa vaiheessa että en pidä sitä kyllä ollenkaan perusteltuna

asiat on selvitettävä ja sen jälkeen katsotaan mikä on vastuu ja kenellä ja ennen kaikkea se tutkitaan siellä missä se kuuluu eikä poliittisella puolella tuolla tavalla

valitettavasti viime joulukuussa kööpenhaminassa pidetty ilmastokokous epäonnistui eivätkä tiedot neuvottelujen kohteena olevan uuden kokouksen osalta ole lainkaan rohkaisevia

media tai yle maksun osalta totean että kun ed

ukkola vetosi siihen että rikkurit jättävät maksamatta ja heidän rikoksensa tai väärinkäytöksensä takia täytyy kaikki nekin joilla ei ole mitään yleisradion vastaanottimia panna maksamaan yle maksu joka on heille sataprosenttinen lisä niin se ei kyllä ole oikea peruste

esimerkiksi eräät pienehköt valtion laitokset joutuvat hankkimaan kerralla tarpeisiinsa nähden liian suuria eriä vaikeasti tai esimerkiksi kalliilla energialla säilytettäviä tuotteita mikä ei muun muassa ympäristö ja energiataloudellisesti aina ole perusteltua

arvoisa puhemies

siksi on siltäkin perusteelta hyvä että presidentti on siinä myös muodollisesti tärkeässä roolissa kun tällaisessa tilanteessa kansakunta on tai jos joskus on

se sisältää kauaskantoiset ratkaisut ja sitoumukset joilla on erittäin laajat yhteiskunnalliset kansantaloudelliset valtiontaloudelliset ympäris töpoliittiset aluepoliittiset työllisyyspoliittiset teollisuuspoliittiset ja eettiset vaikutukset

parempia perusteita pitää löytyä jos yle maksua viedään eteenpäin

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä että suomen energiapolitiikassa on arvioitava mahdollisimman tarkoin energian ja erityisesti sähkön kulutuksen tarve keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

toinen kysymys on se mikä tulee ensi viikolla sitten enemmän keskusteluun eli minkälaisen tasavallan presidentin suomen kansa ja eduskunta haluaa meillä olevan sellaisen joka on vain nauhojen leikkaaja kunniamerkkien jakaja ja juhlien järjestäjä vai sellaisen että kansa valitsee itselleen myös tietyt poliittiset todelliset valtaoikeudet omaavan valtionpäämiehen tai valtion pään niin kuin sanotaan tuolla perustuslakikomitean työn yhteydessä

monet kunnat ovat muodostaneet uusia laajoja seudullisia hankintarenkaita

epäilyjä herättää kuitenkin se ovatko tuotteet ja palvelut laadultaan ja käyttötarkoitukseltaan heikompia kuin olisivat jos hankinnat tehtäisiin hieman pienemmissä erissä

kun energian tarve on tiedossa tulee ottaa huomioon se että fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovutaan ja sähkön tuonti venäjältä lopetetaan

suuret hankintarenkaat ovat johtaneet myös siihen että lähihankintoja ei enää voida tehdä

esimerkiksi pienehkön kyläkoulun elintarvikehankintoja ei enää tehdä lähikaupasta jonka toimintaedellytykset ovat näin loppuneet

tarvitaan myös työelämän uudistus ja siinä pitkä maltillinen työehtosopimuskierros

herra puhemies

vanhasen toiselle hallitukselle on annettava kiitos ja tunnustus siitä että se on toteuttanut lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen ja lisäksi äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen vähimmäistason korottamisen

lähdemme siitä että valiokuntakäsittelyssä saamme riittävän tarkat luvut joiden perusteella voimme päättää sekä uusiutuvan realistiset mahdollisuudet että ydinvoiman mahdollinen tarve

oma näkemykseni ja myös edustamani eduskuntaryhmän näkemys on että kun tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla valtavan suurella äänestysaktiivisuudella niin hänellä on paikallaan olla myös todellista poliittista valtaa

koko kylä on menettänyt palvelunsa mikä on suuri tappio monella tavalla

näillä saadaan aikaan niin nopeasti kuin mahdollista käännettä tässä talouden katastrofaalisessa suunnassa joka edelliseltä hallitukselta meille jäi

lisäksi se on lisännyt yksityisautoilua

hankintalainsäädäntö liittyy kiinteästi hankintansa on lainsäädäntö liittyy kiinteästi julkisten palvelujen ulkoistamiseen

jos sitten riisutaan tällaisessa asiassa kuin nyt on käsittelyssä ja muissa asioissa presidentiltä suunnilleen kaikki todellinen valta pois niin ei ole mitään järkeä eikä mieltä kalliilla menetelmällä kansaa vaivata presidentin valitsemisessa

vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ei hallituksen uskottavuus vastuullisen energiapolitiikan päättäjänä tältä osin saa kovin korkeaa arvosanaa

ja kaiken lisäksi erinomaista on että hallituksella on nämä kärkihankkeet joilla voidaan tähdätä panoksia niille aloille joissa on suomen tulevaisuus

alkuun tämä niin sanottu thatcherismi tuotti taloudellista hyötyä kunnille mutta nyt selkeät hyödyt ovat jo harvinaisia

tästä on myös kysymys ja siksi arvoisa puhemies totean että vastalauseitten mukainen päätös on hyvin perusteltu tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

tänä vuonna ja viime aikoina meillä yhteiskunnan kehitys on valitettavasti ollut sellainen että lapsiperheet joilla on kaikkein heikoin suoja tässä yhteiskunnassa ovat jääneet talouden kurimuksen jalkoihin ruuan hinnannousun energian hinnannousun monien harrastuksiin matkustamiseen ja muuhun liittyvien kustannusten nousun johdosta ja lisäksi hallitus on nostanut muun muassa terveydenhuollon maksuja joista ainakin osa osittain kohdistuu lapsiperheisiin

vaikka ohjelmasta ei koko eduskunta tee muodollista päätöstä on välttämätöntä että talousvaliokunta valtiovarainvaliokunta ja ympäristövaliokunta avaavat ohjelman yksityiskohdat ydinvoimalupahakemusten ja muun muassa syöttötariffilain käsittelyn yh teydessä

kilpailun voittaa käytännössä se jonka tarjous on edullisin koska muita tekijöitä on vaikea arvioida

viime eduskuntavaalien jälkeen suomi on saanut kansainvälisesti häpeällistä mainetta vaalirahoituksen ei avoimuuden johdosta ja niiden kaikkien sotkujen tähden jotka vaalirahoitukseen ovat liittyneet tällä vaalikaudella

sanoin että perussuomalaisten tavoite on se että eläkeläisiä kohdellaan samalla tavalla kuin palkansaajia mutta tässä tilanteessa kun olemme niin me joudumme priorisoimaan asioita ja se ei muuta meidän tavoitteitamme mutta muuttaa tässä hetkessä sitä tilannetta että nyt panostetaan työllisyyteen

arvoisa herra puhemies

samalla meillä kotimaassa luottamus politiikkaan ja jopa vaaleissa vaikuttamiseen on alentunut huolestuttavasti

perusterveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen on johtanut siihen että se säästö mikä on saatu syntymään on siirtynyt pahimmassa tapauksessa erikoissairaanhoidolle yhä suurempina menojen kasvuna

jos sitten ajatellaan mitä pitäisi tehdä niin tärkeintä olisi lapsilisien indeksiin sitominen ja sen lisäksi ne toimenpiteet jotka sosiaali ja terveysvaliokunta on mietintöönsä sisällyttänyt

käsittelyssä on julkisista hankinnoista annetun lain ja muutaman muun lain muutos ja pohjana on talousvaliokunnan yksimielinen mietintö

tätä taustaa vasten on tärkeää että tämä lainsäädännön uudistus nyt saadaan vietyä eteenpäin hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja jotka jo ovat hyvin lähellä

luodaan pysyviä työpaikkoja niin kuin hallituksen ykköstavoite on

herra puhemies

siirrettäessä palveluja yksityiselle sektorille julkiselle puolelle jää kuitenkin monenlaisia kustannuksia aiheuttavia toimintoja

ensimmäisessä käsittelyssä asiasta ei kukaan käyttänyt puheenvuoroa ja nyt ajattelin että on paikallaan tästä käyttää edes yksi puheenvuoro ja toivon mukaan tulee joku muukin

tällöin joudutaan tekemään priorisointia ja näin on nyt tässä tehty tässä vaiheessa mutta se ei poista minun eikä perussuomalaisten tavoitetta eläkeläisten verotuksen yhdenmukaistamisesta palkansaajien kanssa

valitettavasti ne ovat vain tällaisia hurskaita toiveita eivätkä edes kovin hurskaita vaan aika kylmiä toiveita

oman tuotannon purkukustannukset koulutus ja tilaajakustannukset sekä laadun valvonta ja valituksista johtuvat suorat ja epäsuorat kustannukset jäävät maksettaviksi

tämä tuo lahjoituksiin avoimuutta ja niihin tulee myös katot ja tämä avaa vaalirahoitusta selvästi poiketen siitä mitä on tapahtunut viime vaalien edellä jolloin yksittäiset liikemiehet tukivat erilaisten peitejärjestöjen ja tehtyjen yhdistysten kautta yhden tai kahden puolueen ja muutaman ehdokkaan vaalityötä merkittävillä summilla

niillä ei ole selkeää määrätietoista tavoitteen asettamisen henkeä sisällään

kun valiokunta joutuu miettimään tällaisen tekstin kirjoittamista kuin tämän mietinnön viidennellä sivulla on jatkovalmistelusta otsikon alla niin silloin kyllä olisi valiokunnassa ehkä syytä harkita esityksen palauttamista ja sitä lähtökohtaa että tällaisia ei tarvitse mietintöön kirjoittaa

hallituksen esityksessä oli ehdotettu että hakijan pyynnöstä pitää ilmoittaa jos vakuutushakemus on hylätty

valiokunnan käsityksen mukaan lapsilisäjärjestelmää tulee pikaisesti muuttaa siten että toimeentulotukea saavat perheet saatetaan yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa lapsilisää korotettaessa

tältä osin eduskuntaryhmämme korostaa että investointituet ovat paikallaan mutta pysyvät tuotantotuet tulee säätää markkinaehtoisiksi ja tilapäisiksi

nousi esille että voi todellakin olla näin että esimerkiksi vammaisuuden tai iän perusteella hylätään vakuutushakemus ja tästä ei vakuutusyhtiöillä ole välttämättä intressiä ilmoittaa oma aloitteisesti

tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi korottamalla lapsen osuutta toimeentulotuessa tai etuoikeuttamalla lapsilisä osittain tai kokonaan toimeentulotukea myönnettäessä

talousvaliokunnan syksy oli todella raskas ja oli töitä yllin kyllin ja siksi ehkä tämä eläkeyhtiöiden lähinnä nyt siis työeläkevakuutusyhtiöiden johdon palkkojen palkkioiden ja lisäeläkkeiden ongelma joka on todella vakava ja häpeällinen asia tässä järjestelmässä nousi esille

pienissä kunnissa tai kuntien osissa ei ole palvelujen tarjoajia

nämä liikemiehet ilmeisesti ajoivat omia valtavan isoja yksityisen edun mukaisia hankkeita rahoittamalla avainpoliitikkoja ja tällainen kaavoitukseen lupiin maakuntakaavoihin ja muihin vaikuttaminen on todellakin sellaista korruptoitunutta käytöstä jota emme voi suomessa hyväksyä ja joka myös ulkomailla kansainvälisesti herättää epäilyjä suomalaisen poliittisen järjestelmän uskottavuudesta

näin on valiokunta viisaasti kirjoittanut ja tuemme täydellisesti tätä että näin myös tehtäisiin

taas toisaalta saattaa olla että ihminen itse ei sitä huomaa tai tule pyytäneeksi

kilpailua ei synny

lienee niin että direktiivi on laadittu italian korruptoitunutta yhteiskuntaa paikallishallintoa ajatellen ja siinä mielessä se on tietysti ihan paikallaan mutta kun meillä on puhun nyt lähinnä kunnista koska kunnissa tämä koetaan suurimpana kysymyksenä kuitenkin kehittynyt kunnallishallinto tarkastuksineen julkisuusperiaatteineen ja valitusmahdollisuuksineen niin meille tämä kokonaisuus hankintojen osalta luo sellaiset kehykset joissa järki ei välttämättä pääse enää toteutumaan

tämän esityksen tarkoituksena näyttäisi olevan eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kilpailullinen yhdenvertaisuus henkivakuutusyhtiöiden ja ulkomaisten toimijoiden kanssa